totta kai yleinen ilmapiiri oli varmasti voi sanoa hieman nojallaan sinne itään päin mutta kyllä näitäkin äänenpainoja kuului

keskustelu on päättynyt

täällä on myös ministeri vapaavuori puhunut siitä että vuokra asuntotuotantoa täytyy nimenomaan kohentaa

tässä mielessä on hyvä että on esimerkiksi tällaisia eteran tyyppisiä rahoittajia jotka omalta osaltaan esimerkiksi vanhusten taloja rakennuttavat

toivotaan että rakennusliikkeitä on vielä pystyssä tämän tulevan taantuman jälkeen että niitä pystytään myös sitten rakentamaan

kyllä siellä voi moni silti taantumankin aikana hartiapankilla rakentaa perheelleen kodin jos vain rahoitus järjestyy ja omakotitontin hinta ei muodostu liian kovaksi

valiokunnan esittämät ajatukset korkotukilainojen omavastuukoron alentamisesta sekä lainaehtojen parantamisesta loiventamalla korkotuen alentamista ja pidentämällä korkotukiaikaa ovat hyviä asioita

ylipäänsä sanoisin niin että tämä tuleva taantuma vaikka ympäristönsuojelu ja tämä koko ilmastopolitiikka on tärkeää tulee kyllä aika paljon muuttamaan myös keskustelun sävyä miten ylipäänsä ihmisille leipää ja työtä löytyy ja sitten hoidetaan myös ympäristöä totta kai

olen kyllä siinä mielessä hänen kanssaan samaa mieltä että ei se niin huono ole

tulevat polttoaineverojen korotukset ja jo nyt nousseet kustannukset aiheuttavat konkursseja ja samaan aikaan hallitus suunnittelee liikenteen rasitteeksi myös tiemaksuja joita tuskin tullaan kompensoimaan verotuksessa

meillä on kyllä oikein hyvää henkilökuntaa esimerkiksi tampereen kaupungilla

toki vaihtoehtoja täytyy olla jotain voidaan myös ulkoistaa mutta minun mielestäni se ei ole mikään ideologinen kysymys vaan pitää arvostaa myös sitä julkisen sektorin hyvää työväkeä

mitä tulee entisiin aikoihin niin silloin aikoinaan kun tultiin tuolta maalta kaupunkiin oli tämä mahdollisuus tehtiin tämä hyvinvointiyhteiskunta että me maalaiskylien pojat ja tytöt pääsimme myös opiskelemaan ihan täysin yhteiskunnan tukemina

oulun seudulla missä juuri tehdään tällaista suurkuntaa parasta aikaa mietitään miten saadaan työpaikat säilymään näillä vanhoilla kuntajohtajilla siellä organisaatiossa

vaikka opiskelisitkin niin tällainen isojako on tapahtumassa rikkaus versus köyhyys alikoulutus koulutus ja sitten toisaalta syrjäytyminen ja osallistuvuus

sanoisin myös lopuksi

tämä on tärkeä asia huomata että vaikka meillä on tämä suuri haaste seniori ikäluokkien hoitamisessa niin meidän täytyy entistä enemmän satsata siihen että lapsilla ja nuorilla on tulevaisuudessa mahdollisuus tasa arvoisesti päästä vaikkapa sillä sosiaalisella tuuppauksella eteenpäin

me tarvitsemme hyvän koulujärjestelmän edelleen ja me tarvitsemme myös todellakin siinä mielessä tasa arvoista yhteiskuntaa hyvinvointiyhteiskuntaa

nyt ely keskuksissa aloitetaan yt neuvottelut mutta täytyy toivoa toisaalta että sitten ei myös tämä maanviljelijöihin kohdistuva tukivalvonta huononnu ja siten vaaranna tukien maksamista ajallaan

kolmas asia on tämä petokorvausasia

eikö kuitenkin yksinkertaisin menetelmä ole se että annetaan enemmän näitä kaatolupia sitä mukaa kuin petojen määrä ja varsinkin näiden taajamapetojen määrä kasvaa

hallituksen kuntakartta tosiaan sai tänään tyrmäyksen pirkanmaalla kunnilta

tosiaan en ole kyllä kirjoittanut sitä alle mutta kannatan noin henkisesti sitä ja se on nimenomaan sitä normien purkua missä meidän täytyisi päästä eteenpäin näillä festareilla

kuntaselvitys oli monien kuntapäättäjien mielestä laadittu tarkoituksenmukaisesti tarkoitushakuisesti ja siinä oli tarkoitus vaan perustella että saadaan tämä kuntauudistus eteenpäin

jotkut ihmiset ovat jopa boikotoineet noita festareita nyt sitten tämän nestekiellon vuoksi ja onhan se aika surkuhupaisaa että äidinmaidonkorvikkeita ja pillimehutkin on kerätty pois siellä festareilla

alkuperäinen eu säännöksistä tiukasti muotoutunut esitys ei ottanut huomioon meidän kansallisia olosuhteita riittävästi ja juuri tämä järjestelmä mikä meillä on ollut että monet bussiyhtiöt ovat ajaneet niitä kannattamattomampiakin reittejä kun on ollut niitä kannattavia olisi ainakin kaatunut

mutta mitä tulee yleisemmin tähän alkoholipolitiikkaan niin olen toki sitä mieltä että myös näiden vahvojen oluiden ja tilaoluiden pitäisi päästä paremmin esille kaupoissa mutta en sinällään alkon monopolia lähtisi murtamaan esimerkiksi viinien osalta

arvoisa ministeri oletteko te työryhmällä tai itse tahallanne johtanut kuntapäättäjiä ja kuntalaisia harhaan näissä kuntakuulemisissa kun nämä raportit eivät pidä paikkansa

se esitys olisi pakottanut muuttamaan nykytyyppisen bussiliikenteen yhteiskuntavetoiseksi ytvn tapaan tai sitten kilpailun seurauksena jäljelle olisivat jääneet vain vahvimmat jotka nekään eivät varmuudella olisi hoitaneet muuta kuin parhaan kysynnän vuoroja

edustaja leppä tuossa kiinnitti ihan samaan asiaan huomiota kuin itsekin eli kyllä se näin on että ei niille jotka vakinaisesti maaseudulla asuvat siellä saa kohtuuttomaksi muodostua tämä kustannus

olen itse viiniharrastaja kiitos tällä alalla tietoisen vaimoni ja täytyy sanoa että systembolagetin ja alkon valikoimat ovat maailman parhaat

äsken tuossa omassa vastauspuheenvuorossani sanoin että yksi kauhuskenaario olisi se että tulee suuria kansainvälisiä yrityksiä isoimmille kaupunkiseuduille ja ne dumppaavat hinnat niin mataliksi että suomalaisilla yrittäjillä ei ole enää mitään mahdollisuutta

siitä voidaan tosiaan puhua

edustaja tolvanen innosti vielä puhumaan siitä että todella liikenneturvallisuuden kannalta on hyvä että pientareet ovat riittävän leveät ja siellä ei ole kiviä eikä kantoja niin että jos sattuu joitakin tieltä suistumisia tulemaan niin se auttaa

täytyy sanoa myös se että alkuperäisessä esityksessä oli kovin kova kiire ja minusta oli hyvä että valiokunta ja ministeri puuttuivat tähän asiaan myös niin että tätä jatkoaikaa sopeutumisaikaa saatiin yrittäjille

itse asiassa tämä antaa kaupungin seutukunnalle melko vapaat kädet järjestää joukkoliikennettä siis järjestely voi olla markkinaehtoista tai jotain muuta

mitä tulee ravintoloihin niin toki olen sitä mieltä että ravintola alan alvia voitaisiin näitten anniskelujuomien osalta alentaa ja näin ihmiset nauttisivat mieluummin siellä ravintolassa sitä alkoholia eivätkä niin että tulevat kovien pohjien kanssa valmiiksi sinne

no nyt on puhuttu kyberhyökkäyksistä että jos vihulaisella on sitten kaikki tiedossa netissä missä ne kaapelit menevät niin sehän on aikamoinen riski mutta toisaalta niin kuin edustaja tolvanen sanoi kyllä se varmaan enempi sieltä voimalan suunnalta lähtee se hyökkäys että tuskin ihan jokaista kaapelia lähtee sitten hyökkääjä tutkimaan erikseen

jos vaikka tampereen kaupunkiseutu haluaa tarjota markkinaehtoista liikennettä parempaa laadukkaampaa ja kuluttajalle edullisempaa mallia niin se on mahdollista tehdä poliittisella päätöksellä

mutta tämä oli asia jota pohdittiin myös valiokuntakäsittelyssä

arvoisa puhemies

ei pidä unohtaa sitä että valtaosin yksityisten yritysten hoitama suomen bussiliikennejärjestelmä on ollut ihan euroopan kärkeä tehokkuudessaan voi sanoa näin ja tehokkainta

hyvä näinkin että kaupallinen televisio lähettää myös näitä tärkeitä kisoja mutta totta kai suomessa ylelle kuuluu myös velvollisuus lähettää isoja urheilutapahtumia koko kansaa kerääviä urheilutapahtumia

valtio ja kunnat maksavat vain matkalippujen hinnan alennuksesta ja ostavat palvelutasoa täydentämään vuoroja jotka eivät synny lipputuloperusteisesti

muun muassa olympialaiset tulevat nyt sitten riosta ja ovathan sieltä tulleet jo mm kisat pekingistä ja nuorten mm kisat helsingistä tämmöisiä jopa kansakuntaa yhdistäviä lähetyksiä

erinomaista oli se että ministeri tosiaan otti jopa professori ojasen avun tähän että saimme kansallista liikkumavaraa kun sovellettiin tätä palvelusopimusasetusta

täytyy ensinnäkin sanoa se että kuinka monta kertaa syyhyävät sormet päästä puhumaan yksittäisistä ohjelmista hallintoneuvostossa mutta hallintoneuvosto ei ole ohjelmaneuvosto

nythän tulevat elyt olemaan yhdessä roolissa mutta olen ymmärtänyt että myös maakuntaliitoilla tulee olemaan tärkeä tehtävä näiden aikataulujen koordinoinnissa

meidän tehtävämme hallintoneuvostossa on piirtää yleisradion toimintaa isolla pensselillä ja ylen operatiivinen johto ja hallitus sitten toteuttaa ylen toimintaa journalistisin perustein niin kuin täällä on sanottu

se on meidän kansallisen bussitoiminnan edellytys ja parempi niin kuin reagoida markkinahäiriöihin vasta jälkikäteen sitten kun niitä bussiyrittäjiä ei enää ole niitä kilpailun tarjoajia

kyllä yhdyn edustaja kantolan kantaan siitä että toki yleisradion täytyy muuttua maailman mukaan myös monikulttuurisuudessa mutta täytyy tuoda myös suomen suuren kansan enemmistön näkemyksiä sen hiljaisen enemmistön näkemyksiä että siellä on monenlaisia näkökulmia

tässä liikutaan juuri nyt sillä alueella millä yleensäkin täällä eduskunnassa joudutaan liikkumaan kun meille eusta tulee näitä asioita jotka ovat monesti suunnattuja paljon isompien maiden ongelmiin

me joudumme näitä tulipaloja täällä sammuttamaan ja soveltamaan sitten suomalaiseen lainsäädäntöön ja haluan sanoa että olen todella tyytyväinen että ministeri tarttui tähän eikä lähtenyt esittelemään sellaista lakia joka olisi aiheuttanut ongelmia varsinkin maaseudulla

nyt voidaan siirtymäajan kuluessa arvioida tarjoaako markkinaehtoisesti hoidettu liikenne palvelutason

minäkin voisin arvostella monia ohjelmia minkälaista journalismia siellä on tehty esimerkkinä nyt vain yksi asenteellinen ajankohtaisohjelma maaseudun laajakaistasta kuinka se on epäonnistunut

minusta tämä ei ole oikea tapa lähteä leimaamaan etukäteen miettimään jo sapluuna valmiiksi mitä sanotaan jostain asiasta ja sitten lähdetään tekemään ohjelma haastatellen sellaisia henkilöitä jotka varmasti tukevat tämän toimittajan näkemyksiä

tuossa äsken puututtiin tähän asiaan kutsujoukkoliikenteestä

meidän täytyy tietysti liikennevaliokuntana myös tätä asiaa tarkkailla mihin se rajanveto tulee ja nimenomaan sitä että leipää riittää sielläkin puolella

mutta mitä ylen toimintaan tulee niin julkinen palvelu säilyy kuitenkin entisen laajuisena ottaen huomioon että rahaa on vähemmän ja se on merkittävää eli ylekin on pistänyt vyötä tiukemmalle

lopuksi haluaisin sanoa sen että tämä työsuhdematkalippu ja sen laajentaminen on tietysti tärkeä asia ja se tulee lisäämään varmasti joukkoliikenteen suosiota jatkossa

minä sanoisin kyllä ihan puolueettomasti että kyllä kaupallisten medioiden verkkosivut monesti ovat paljon värikkäämpiä ja houkuttelevampiakin kuin ylen mutta tietysti olisi ehkä hyvä mennä siihen suuntaan mitä atte jääskeläinen on ehdottanut että muun muassa kaupallinen media ja sanomalehdet saisivat käyttöönsä yleisradion sisältöjä liikkuvaa kuvaa ja näin ja yle palvelisi ikään kuin alustana koko suomen medialle

tosin sehän tulee tuolta julkiselta sektorilta naisten puolelta mutta sen sijaan yksityisellä sektorilla pk yritykset ovat tällä hetkellä varsin suivaantuneita johon on syynä tietysti yrityksen tuloksen kaksinkertainen verottaminen yhteisöveron ja osinkojen verotuksen kautta

olen ollut toimittajana tv uutisissa siihen aikaan kun mainos tvllä ei ollut vielä uutisia mtvllä ja silloin naureskeltiin sille että mitä mtvlle uutiset

tämä uutisten kilpailu on jopa parantanut yleisradion uutisten asemaa koska minusta mtvn ja jopa nelosenkin uutiset ovat aika hyvin toimitettuja ja ne ovat tärkeitä tiedonvälityksen kannalta ja demokratian kannalta että on erilaisia uutislähetyksiä

pääministeri erittäin hienosti puhui sosiaalisen median olemuksesta ja siellä on kyllä sellainen vaara että netti luo yhteisössään hyvin ennakkoluuloisia ihmisiä toisia ihmisryhmiä kohtaan

arvoisa puhemies

tässähän tosiaan on kyse teknisestä osasta jossa jo valmistaudutaan siihen että kilpailua voidaan avata tulevaisuudessa tässä otetaan huomioon nämä seikat

sen verran vielä että ylehän aloitti alueelliset tv uutiset nyt lapissa ja pirkanmaalla ja täytyy kiittää tamperelaisena kansanedustaja sitä että myös pirkanmaalla on omat alueuutiset koska häme on niin iso alue että kyllä siinä täytyy muistaa että pirkanmaa on sitten ihan oma alueensa ja myös lappi ihan samalla tavalla ettei se lähetys tule oulusta

jaa täällä taitaa minuutit tulla täyteen mutta sipilän ehdotus on erittäin hyvä

itse asiassa olisi erittäin toivottavaa tietysti että niillä henkilöliikenteen linjoilla voitaisiin vielä ensi vuoden aikana jatkaa liikennettä nykyisellä toimijalla vrllä mutta sitten voitaisiin valmistautua huolellisesti siihen että kilpailua voitaisiin myös avata

totta kai myönnän sen että esimerkiksi nämä karkkiviinat ovat vaarallisia lapsille ja korostan tietysti sitä vanhempien vastuuta myös tässä asiassa

mutta mietin sitä lankeaako tällaisilla esityksillä alkoholin ylle sellainen salamyhkäisyyden verho niin kuin kieltolain aikaan

oikeastaan kysyisinkin ministeriltä mikä kiinnostus tällä puolella on vaikkakin tosiaan tässä on kysymys teknisestä puolesta joka luo edellytykset sille että kilpailua voidaan avata

myös nämä musiikkipätkät mitä me kuulemme menneisyydestä elävässä arkistossa ovat erittäin merkittävää ihan kansallista sivistyksellistä arvoa tuottavia asioita

näkisin että totta kai bussiliikenteellä voidaan korvata paljon mutta silloinhan me saamme tuplatuloksen jos meillä sekä on hyvä bussiliikenne että myös saataisiin sitten tuo rautatieliikenne toimimaan jatkossakin